pitää olla myös semmoinen realistinen käsitys mitenkä nämä mittavat menolisäykset joita nyt on esitetty johtavat yhden prosentin ylijäämään valtiontaloudessa ensi vuoden lopulla vai aikooko joku kiistää sen tarpeellisuuden

mutta tosiasia on se että tämä hallitus tekee menoleikkauksia tekee veronkorotuksia tekee uutta kasvua vahvistavia toimia siitä syystä että on pakko tasapainottaa taloutta

voi olla että suomesta joku semmoinen ihminen löytyy äärianarkistiryhmistä mutta en usko että eduskunnassa on yhtään kansanedustajaa joka haluaa ajaa maanpuolustuksen alas

eli kun kansanedustaja sanoo että lapioidaan rahaa niin siitä hyvin helposti saa semmoisen mielikuvan että annetaan vastikkeetta rahaa eli ei lainaa ja nimenomaan suomen budjetista

mutta meidän on hirveän vaikea saada pankit pysymään etelä euroopassa ja samaan aikaan sitten tekemään poliittisen toiminnan pakottamana jotakin järkevää

en väitä että espanja on menossa huonoon suuntaan se on ollut alkuvuoden menossa hyvään suuntaan mutta jos ympärillä tapahtuu jotakin radikaalia on suuri riski että usea muukin maa joutuu vastaavaan tilanteeseen ja se syöksee euroopan lamaan josta suomalainen ihminen työntekijä yrittäjä maksaa äärettömän kovan hinnan

sitä en ole toistaiseksi vielä kuullut mutta jos sitä ei kiistetä niin sitten pitää tietysti kertoa mikä on se tulovirta joka kattaa aidosti nämä menolisäykset ja vielä säilyttää meillä valtiontalouden yhden prosentin ylijäämän

en tiedä nyt kun henkilöt vaihtuvat tuleeko sinne semmoinen

ne päätökset ovat konkreettisia ne koskevat jokaista tai jotakuta aina kerrallaan ja ne ovat hyvin konkreettisia niin ne ovat suomalaisille niin ne ovat olleet kreikkalaisille niin ne ovat italialaisille mutta me olemme kuitenkin edelleen sitä tekijäkansaa joka tekee vaikka asiat ovat joskus vaikeita mutta me kannamme vastuuta

millaisia sanktioita ed

esimerkiksi se mitä suomi on ajanut on rakennerahastovarojen jäädyttäminen mikäli maa ei toimi euroalueen sääntöjen mukaan

sen takia minä sanon vilpittömällä mielellä sen että älkää rikkoko ja repikö niin kuin olette sanoneet erityisesti siellä kunnissa koska siellä me tarvitsemme sitä yhteistyön tekemistä

tästä letkut kiinni asiasta tuli kysymys olisiko jo aika lopettaa esimerkiksi irlannin kreikan portugalin lainaohjelmat

arvoisa puhemies

tässä ohessa teemme myös rakenneuudistuksesta ratkaisuja jotka koskettavat meidän palvelurakenteitamme joiltakin osin teemme uudistuksia jotka vahvistavat toivon mukaan työurakehitystä

mutta vaikka me satsaisimme merkittävästi lisää rahaa tulevina vuosina puolustusvoimiin sitä rahaa ei kannattaisi käyttää nykyiseen rakenteeseen koska se ei palvelisi maanpuolustuksen tarpeita

hallitus on tehnyt peruslinjaukset joiden mukaan jokainen kunta sitten soveltaa oman tarpeensa ja asiantuntemuksensa mukaan ja siinä me tarvitsemme kaikkia

eurooppa neuvosto päätti kilpailukykysopimuksesta se on nimeltään euro plus sopimus että aina vuosittain tarkastellaan eri maiden toimia kilpailukyvyn edistämiseksi

minä olen ymmärtänyt että täällä esimerkiksi perussuomalainen puolue on sitä mieltä että sillä ei olisi mitään kielteisiä vaikutuksia vaan pikemminkin positiivisia vaikutuksia

tässä keskustelussa ovat menneet suloisesti sekaisin pidemmän aikavälin siis ensi vaalikauden kaavailut ja se mitä tämä hallitus voi tehdä

minä toivoisin että siinä vaiheessa kun tehdään oikeita kipeitä kovia päätöksiä talouden tasapainottamiseksi silloinkaan ei olisi hallitusta eikä oppositiota kantaisimme kaikki yhdessä vastuun niistä vaikeista päätöksistä

ja sen edustajan työ ei löydy joku edustaja kyseli mitä tapahtuisi vaikkapa cap reformille jos tässä emme olisi mukana

sitten täällä puhuttiin inflaatiosta ja joissakin puheenvuoroissa todettiin että pienituloisten inflaatio on kovempi kuin suurituloisten

pienelle maalle tämä on äärettömän tärkeää että meillä on yhteiset säännöt joita noudatetaan niin isoissa kuin pienissä maissa

mutta minun on hyvin hankala nähdä että kun eu tekisi selkeän linjauksen ja kansainvälinen valuuttarahasto myös että annetaan maiden kaatua konkurssiin etteikö sillä olisi kielteisiä vaikutuksia seurannaisvaikutuksia jo itsessään sen konkurssin vuoksi mutta myös sitten tämän tartuntavaaran vuoksi

pääministeri on käyttänyt puheenvuoroja niin kuin itse kukin on oikeutettu käyttämään puheenvuoroja puolueensa edustajana koskien tulevaa vaalikautta ja oman puolueensa tavoitteita eikä siinä mitään ihmeempää ole

en osaa sanoa mitä sille tapahtuisi mutta onhan se selvä että jos suomi yksin haluaisi kaataa euroopan talousvakauden niin emmehän me olisi kovin arvostettuja neuvottelijoita silloin kun meille tärkeissä asioissa tarvitaan toisten maiden joustoa ja ymmärtämystä

tätä me ajamme plus sitten erilaisia uusia koordinoitavia asioita jotka ovat tulleet hyvin pitkälti suomalaisten aloitteesta kuten yksikkötyökustannukset tai tuottavuuden seuranta

mutta se mitä tämä hallitus on tehnyt ja mitä tämä hallitus voi tehdä on se että me putsaamme pöydän veronkiristyksiltä putsaamme pöydän maksujen korotuksilta jotta palkansaajien ei tarvitse pyytää työnantajiltaan sen vuoksi korkeita nimellispalkkakorotuksia jotka johtaisivat työttömyyden kasvuun

eihän näitä asioita tehtäisi näitä lainapaketteja tehtäisi ellei niillä oletettaisi pystyttävän estämään totaalikatastrofia

minä muistan kun edustaja soinin kanssa muutamia viikkoja sitten tästä samasta asiasta puhuimme ja hänhän silloin totesi että myös perussuomalainen puolue on halukas osallistumaan tuleviin lainapaketteihin siis lainoittamaan eri maita euroopassa mikäli on tämä yksityisen sijoittajan vastuu

kaikki kunnat eivät ole huonossa kunnossa mutta osa on

me myös tiedämme sen esimerkiksi ministeri risikon selvitysten perusteella että perusterveydenhuollossa samalla rahalla saadaan hyvää ja samalla rahalla saadaan huonoa

tämä on valitettavan kova koirakoulu kaikille euroalueen maille siitä mihin voi johtaa jos osaaminen ja vastuunkantamisen kyky eivät riitä terveeseen taloudenpitoon

palkansaajajärjestöt ovat tästä antaneet erittäin arvostavan palautteen ovat pitäneet tätä linjaa hyvänä

hallitus tulee hyväksymään yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa ne tulevat ratkaisut mitä sitten ovatkaan

eli niin kuin kreikassa nähtiin sijoittajavastuu tuli erittäin kovalla tavalla mutta ennen kristusta ikka saa markkinoilta rahaa ja sen takia meidän pitää lainoittaa sitä niin ikävää kuin se onkin

tarkoitus on levätä

luin juuri internetistä uutisia pääjohtaja liikanen on todennut jotakuinkin näin että on erittäin todennäköistä että kaikki saadaan korkojen kera takaisin

toivon mukaan edustajakollegat saavat myös levätä olla perheidensä kanssa ja ottaa aikaa itselleen ja vaikkapa käydä hiihtämässä kun lunta on tullut

niin ja minä en ainakaan toivo että suomi menisi lopullisesti siihen malliin missä kolmikanta ei kykene sopimaan

eli avaan tätä keskustelua sitä seuraaville ja kuunteleville ihmisille että jos kuulette perussuomalaisen kansanedustajan sanovan että piikki kiinni niin he eivät tarkoita sitä oikeasti nenä ministeri urpilainen samoin kolme minuuttia joka vei nykyä neljä

jos työnantajat tai osa palkansaajajärjestöistä ovat sitä mieltä että tupoja ei enää tarvita niin kuin tähän mennessä ovat nyt parin vuoden ajan olleet tätä mieltä siihen me emme voi vaikuttaa

meillä on tämmöinen arvio tästä ja tämä paketti on tehty sellaiseksi että kreikan talous voisi tervehtyä jotta se voi maksaa lainat takaisin

mutta kun pyysin edellisellä palkkakierroksella muutamalta palkansaajajärjestöltä että voiko vaikuttaa millään porkkanalla että tehdään keskitetty minulle vastattiin

tämäkin jo kertoo sen sinänsä ihan oikean periaatteen että valtio ottaa huomattavasti velkaa jotta voimme pitää valtionosuudet nykyisellä tasolla ja rahoittaa kuntia siinäkin tilanteessa että kuntien tulopohja romahtaa

suomi on aina ollut semmoinen yhteiskunta jossa meille kaikille puoluerajoihin katsomatta ja ihmisryhmään katsomatta on ollut tärkeä se kaveria ei jätetä periaate

tämä kaveria ei jätetä on tullut tietystä historiallisesta ajasta meille puheenparteen ja se on kuitenkin aina tarkoittanut sitä että kannetaan vastuuta eli on vastuuntuntoisuutta

aivan yhtä jyrkästi tai vielä jyrkemmin oli työnantaja mutta silti yhteiskunnassa on asioita kuten työeläkeasiat joista on järkevä etsiä yhteisiä linjoja ja sitä me nyt tässä haemme

eli siinä mielessä ok selvä

mutta oikeastaan vasemmistoliiton ja sosialidemokraattien puheista myös kristillisdemokraattien puheesta joka kyllä verolinjassa kaikkein avoimin oli päätellen näyttäisi siltä että menot kyllä ylittyvät niin että me olemme selkeästi velkaantumisen tiellä mikäli tämä lista toteutettaisiin

suomi on ollut aina hyvä vaikeissa paikoissa haastavissa tilanteissa kun meillä tämä kaveria ei jätetä periaate on ollut voimissaan

kun sanotaan että valtiolla on parempi kyky maksaa velkaa pois niin ei valtiokaan tulevina vuosina siinä vaiheessa kun me olemme siinä tilanteessa että alamme sopeuttaa omaa alijäämäämme ylijäämäksi tule toimeen ilman niitä sopeutuskeinoja

siihen jokainen puolue ottaa aikanaan kantaa kuinka paljon siitä hoidetaan tehostamisella kuinka paljon ylipäänsä tuottavuuden kasvulla kuinka paljon työurien pidentämisellä kuinka paljon verojen korotuksella ja kuinka paljon järkevämmällä taloudenpidolla eli joittenkin menojen leikkaamisella

välillä sitä sovelletaan talouteen välillä ulkopolitiikkaan välillä ylipäänsä vain ihmisistä välittämiseen ja ollaan valmiita laittamaan oma etu yhteisen edun taakse eli yhteinen etu oman edun edelle

se ei ole totta

arvoisa puhemies

suuret kiitokset toiselle oppositiopuolueelle puheenjohtajalle eduskuntaryhmän puheenjohtajalle ja vasenryhmän edustajille